tässä kokonaisuudessa lainsäädännön tekeminen ei ole helppoa

moody

näillä eväillä toivon että asia menee eteenpäin ja selvitetään mitkä ovat vaikutukset eri kannalta ympäristöön elinkeinopolitiikkaan ja kotitalouksiin ja taloudelliset vaikutukset ihmisryhmienkin välillä

kuitenkin arvelen että ministeri vehviläinen on tässä joukkoineen onnistunut kohtalaisesti koska palaute ei nyt ole ollut aivan tyrmäävää enkä itsekään tätä millään tavalla halua tyrmätä

tämä on johtanut tällaiseen velttoon menettelyyn mistä täällä on jo mainittu eli otetaan velkaa ja eletään hulvattomasti edelleen ja sääntöjä vasta rakennetaan

kun työnantajien kelamaksu jolle sinänsä pitkällä juoksulla on perusteita poistettiin eikä löydetty tai esitetty oikein selkeää mallia miten se edes rahoitetaan energiaverot ovat vähän huono järjestelmä sen korvaamiseen niin tässä tulee väistämättä mieleen onko nyt tapahtunut niin että johtava hallituspuolue on antanut periksi kansaneläkejärjestelmän perustan osalta ja lähdetäänkö tässä murtamaan jatkossa koko järjestelmää

suurin ongelmahan meillä joukkoliikenteen osalta on edelläkin kuullun mukaisesti tämä maaseudun autioituminen joka on erittäin kovassa vauhdissa tällä hetkellä

oletteko nyt valmiit miettimään onko tämä hiljainen lupaus olemassa ja mitä se edellyttää ettei tämä peli jatku ja katkaisemaan tämän kehityksen

nyt siinä on mukana niitä maita joiden luottokelpoisuus on niin heikko että ne eivät kelpaa markkinoille

on ollut jo usean vuoden mutta kyllä tämän nykyisen hallituksen aikana kehitys on mennyt suurella vauhdilla huonompaan suuntaan ja toimenpiteitä ei sen suhteen juurikaan ole ja silloin ihmiset eriarvoistuvat hyvin voimakkaasti

pääministeri sanoi äsken että näiden maiden vastuuta pitää lisätä

jo noin vajaa kymmenen vuotta sitten kun poistettiin kansaneläkkeen pohjaosa niiltä jotka sen ennen saivat ja jotka eivät nyt saa se oli yksi sellainen toimenpide joka murti tätä järjestelmän perustaa eli loi paineita siihen että jos en saa koskaan kelalta mitään etuutta niin on väärin että minä sitä joudun maksamaan

se todellinen vastuu tulee suomelle tätä kautta jos mennään niin että todella ratkaisut tehdään tältä pohjalta

tähän pitäisi myös joukkoliikenteen keinoin pyrkiä vaikuttamaan että tämä kehitys kääntyisi mutta ymmärrämme että taloudellista pohjaa joukkoliikenteen ylläpitämiselle haja asutusalueilla ja laajoilla maaseutualueilla ei enää ole

siksi tarvitaan julkista tukea ja sitten taas kun sitä ei välttämättä samassa muodossa tarvita suurissa asutuskeskuksissa pääkaupunkiseudulla ja muutamissa kaupungeissa tarvitaan kaksijakoinen järjestelmä ja tähän se on nyt luotu

se johti tällaiseen ajatteluun ja nyt se asetelma meni entisestään epävarmempaan suuntaan kun työnantajan kelamaksu poistettiin tällä tavalla

herra puhemies

joukkoliikennettä todella meidän on syytä edistää ja erityisesti näillä alueilla joilla väkeä on paljon sen toimivuus on erittäin tärkeä

muut epäkohdat tässä poistamisessa liittyvät sitten siihen että se poistaminen kohdentui työnantajittain hyvin epäoikeudenmukaisesti ja niin edelleen

pari viikkoa sitten käsiteltiin osa meidän lakialoitteistamme tämän budjettivaihtoehdon mukaan mutta nyt osa on tänään

mutta se ei kuulu nyt tähän kysymykseen vaan toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta erityisesti paneutuisi tämän kertomuksen käsittelyn yhteydessä koko järjestelmän perustaan ja tulevaisuuteen ja siihen kohdistuviin paineisiin

ei näistä työsuhdelipuista ja vähennyskelpoisista verottomista etuuksista ole hyötyä ellei ole sitä liikennettä jota ihmiset voisivat käyttää

totean heti ensimmäiseksi että täällä perusteluissa sanotaan että näiden veromuutosten aiheuttama tulonmenetys kunnille korvataan täysimääräisesti jos meidän ehdotuksemme menevät toteutukseen asti

eli ei tarvitse kunnissa pelätä eikä ed

heinäluoma ansiokkaasti puolusti tätä kansaneläkejärjestelmää ja on totuttu että sosialidemokraattien suunnalta tulee erityisesti työeläkejärjestelmän puolustusta mutta hienoa kuulla että sosialidemokraatit ovat tällä järjestelmän tukijoiden linjalla ja näin ollen sitten meillä on toivoa että eläkejärjestelmiä ei lähdetä romuttamaan

palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetussa liikenteessä toimivaltaiset viranomaiset vastaavat palveluiden määrittelystä

vastuu reittien ja aikataulujen suunnittelusta voi tässä liikenteessä olla liikenteenharjoittajilla tai viranomaisilla tai jaettu niiden kesken

katson kyllä että nämä järjestelmät on syytä realistiamia on että ne pidetään erillisinä mutta toisaalta kansalaisten väliset erot sillä perusteella mistä järjestelmästä he saavat eläkkeensä eivät saisi kohtuuttomasti kärjistyä ja nyt on sellainen kehitys käynnissä että ansioeläkkeet monelta osin kasvavat voimakkaasti ja kansaneläkkeet jäävät koko ajan jälkeen

professori sirkka liisa kivelä teki ministeri hyssälän toimeksiannosta viime vaalikaudella erinomaisen raportin vanhustenhuollon ja terveydenhuollon asioista ja esitti siinä merkittäviä parannuksia ja uudistuksia

arvoisa herra puhemies

tässä nyt herää kysymys jos on sitten erilaisia näkemyksiä kunnalla alueen asukkailla liikennöitsijällä luvan myöntävällä lääninhallituksella kenen sana sitten lopulta painaa

tavoite oli yksinkertaistaa verotusta ja niin myös tapahtui

vähennyksistä poistettiin likipitäen kaikki ei aivan kaikkia mutta melkein kaikki ja lapsiperheiden osalta oli tavoitteena suorat tulonsiirrot lapsiperheille eli lapsilisien korottaminen

onko tähän jäänyt nyt kun tässä ovat nämä kaksikin tai sanaa sellainen aukko joka pitäisi valiokunnassa ja ehkä ministeriössä miettiä kenellä se viimeinen sana sitten on tämän mielestäni tärkeän pykälän soveltamisessa

valitettavasti tämä veropuolen uudistus meni läpi mutta lama iski sitten tähän etuuspuoleen ja niitä lapsilisiä ei ollut mahdollista silloin korottaa niin kuin halu ja tarkoitus oli

takuueläke on tulossa

vanhustenhuollossa on nyt sellainen tilanne että kunnat joutuvat lainsäädännön perusteella kilpailuttamaan vanhustenhuollon palvelujen tarjoajat ja kun kilpailussa uusi yritys voittaa edellisen niin vanhukset vastoin tahtoaan pakkokiidätetään sitten laitoksesta toiseen

suuri haaste on istuvalle hallitukselle se että se löytää kelalle sen miljardin suuruusluokkaa olevan rahoituksen joka aukko syntyi kun työnantajan kelamaksu poistettiin

ei ole sen jälkeenkään mikään hallitus lapsilisiä merkittävästi korottanut ja niinpä lapsiperheiden asema vähätuloisten lapsiperheiden asema on valitettavan huono tänä päivänä tässä maassa

siis maaseutualueilla luvan myöntää lääninhallitus varmastikin ensi vuoden alusta ely elinkeino liikenne ja ympäristövirasto mutta sitten näillä kaupunkiseuduilla luvan myöntääkin kunnan viranomainen

korostan siis sitä etten sinänsä vastusta työnantajamaksujen keventämistä mutta tämä menettely tässä tilanteessa näin hajakylvönä oli kyllä mielestäni virhe ja se vaarantaa koko tämän kansaneläkejärjestelmän

lisäksi valtion toimenpiteistä laiminlyönneistä johtuen tiestön ja rakennusten korjausvelka kasvoi noin miljardin verran

lapsilisäjärjestelmän tuntuva parantaminen tai siis lapsilisien voimakas korottaminen tuo myös kaikkein hyvätuloisimmille lapsiperheille valtiolta rahaa eivätkä ne ole kaikkein suurimmassa tarpeessa saada suoria tulonsiirtoja valtiolta

näille on varmaan joku looginen peruste mutta tämä kyllä ihmetyttää miksi se on näin rakennettu ja miten nämä soveltuvat yhteen

lauri oinonen käsitteli vahvasti haapamäkeä ja keuruun seutua ja mainitsi minunkin kotikuntani

en tiedä onko painostettu muuttamaan vai onko tehty ihan järkiperustein mutta tämä kertoo varmasti siitä että alkuperäinen hallituksen esitys ei kyllä ollut hyvä

kun taas sitten lapsiperheitten verovähennys mitä tässä ensimmäisessä lakialoitteessa esitetään kohdistuu ansiotuloihin ja jos perheellä on ansiotuloja ja lapsia niin se on aika hyvä että tällaista perhettä palkitaan siitä että se hankkii tuloja ja sitten kasvattaa lapsiaan

mutta nyt tätä mietinnön mukaista lakiehdotusta on syytä verrata tällä hetkellä voimassa olevaan lakiin enkä ole ihan varma onko tämä täydellinen tuskin on

myönnämme että se on tehnyt kipeää erityisesti näiden säästötoimenpiteiden vuoksi mutta ei voida ajatella että eletään sillä lailla kuin viime vaalikausi että otetaan velkaa ja annetaan kaiken olla

meiltä on kyllä tavattoman vilkas linja autoyhteys jyväskylään uuraisilta eli menee alle tunnin välein autoja edestakaisin

tässä on puutteita tässä liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön mukaisessakin ehdotuksessa mutta se todennäköisesti on parempi kuin nyt voimassa oleva

vuorot ovat yhteiset mutta luvan siihen myöntää lääninhallitus kun siinä nyt on kaupungin aluetta pitkälti ja sitten tulee se maaseutu

eli meillä on jopa ongelmana jossain määrin tämä työssä käyvien perheiden köyhyys

rakenneuudistuksia on lisäksi tehty kilpailukykysopimus on menossa eteenpäin pakkolait on vedetty pois rakenneuudistukset joista muun muassa sote on tärkein ovat etenemässä

tätä odotan onko vasemmisto samaa mieltä vai ei ja odotan myös sitä että hallitus paneutuu niihin puutteisiin jotka ovat nousseet tässäkin keskustelussa esille ja tuo tarkistusesityksen mahdollisimman pian

mutta totean että vaihtoehtobudjetissa kristillisdemokraatit esittävät myös lapsilisien indeksikorotusta ja sitomista indeksiin pysyvästi

tämä kertoo siitä että sipilänsoinin hallituksella ovat asiat hallussa päätöksiä syntyy ja talouden suunta kääntyy ja myös taloudessa työllisyydessä on parempia merkkejä tulossa

tähän pykälään ei sisälly sitä että lääninhallituksen tai elyn pitäisi pyytää edes lausuntoa kunnalta jonka liikenteestä on kysymys

kaikki nämä verotukseen kohdistuvat muutokset mitä esitämme ovat hallituksen esitykseen nähden veropolitiikan suunnan muuttamista tarkistamista

onko todella niin että valtion viranomainen näiltä osin tekee päätökset luvan myöntämisestä kuulematta edes niitä kuntia ja niiden kuntien asukkaiden edustajia joita se liikenne kuitenkin palvelee ja koskettaa

saamme aika ajoin tietoja ihmisistä jotka ovat peliriippuvuuden suhteen samassa tilanteessa kuin jotkut tupakan tai alkoholinkäytön osalta

me emme aja niin kuin täältä vaihtoehtobudjetista ilmenee yleisiä tuloveronalennuksia siinä mitassa kuin hallitus niitä roiskii niin kuin on totuttu sanomaan

herra puhemies

se on hyvin vakava tilanne läheisille ja tietysti itse sille henkilölle joka tällaiseen riippuvuuteen on joutunut

mitä tuossa vastauspuheenvuoroissa totesin sosialidemokraattien vaalilupauksista viime vuoden maaliskuulta ne pitävät paikkansa luin ne alkuperäisistä teksteistä

miksi tällainen eriarvoisuus että muutama kaupunki saa päättää liikenteestään mutta maaseutukunnissa joissa ongelmat ovat useimmiten ainakin paljon pahemmat joukkoliikenteen osalta ja palvelujen saannin osalta kuin näissä isoissa kaupungeissa ei edes kuntaa kuulla

tämän aloitteen sisällön osalta hieman olen ehkä erilaisella mielellä mutta asian esille nostaminen on tärkeää

meillä lähtökohta on että inflaatiotarkistukset tehdään ja muutoin veronkevennykset kohdennetaan lapsiperheille ja kotitalouksille muun muassa ulottamalla kotitalousvähennys asunto osakeyhtiöitten korjaushankkeisiin ja sitten haluamme näitä suoria perhetukia parantaa ja toisaalta haluamme myös esimerkiksi vanhustenhuoltoon terveydenhuoltoon omaishoitoon kohdentaa

nämä keinot joita tässä esitetään lakiin tuotaviksi ikärajaan ja markkinointiin liittyvät kysymykset lienevät ainoita millä tähän voidaan puuttua lainsäädännön kautta

arvoisa puhemies

hallituksen käsityksen mukaan tämä voidaan tavallisena lakina viedä läpi

jos näin ei ole niin mielestäni se kyllä antaa aihetta perustuslain tarkistamiseen siltä osin että ihmisten suojelemiseksi pitäisi voida säätää tämäntyyppisiä toimenpiteitä perustuslain sitä estämättä

veteraaneille jotka hallitus on unohtanut lähes täysin haluamme antaa lisäystä paremman aseman kuin tällä hetkellä on

nyt ollaan huhtikuussa niitä rahoja vielä on käytettävissä tämän vuoden budjetin osalta mutta toki tilanne on hankalampi jatkossa kun määrärahat hupenevat

tuossa harmaan talouden torjunnassa tarvitaan lainsäädäntö valvonta ja rangaistukset ja niin vanhasen ykköshallitus kuin kakkoshallituskin laiminlöi lainsäädännön kehittämisen tältä osin

se on tietysti vielä aika pientä että kuullaan koska tiedän tämän kuulemismenettelyn niin valtionhallinnossa kuin kunnallishallinnossakin että kuullaan kyllä muttei oteta huomioon

sitten eu jäsenyyden toteutumisen aikoihin lakia jouduttiin muuttamaan ja mentiin tähän täysin vapaaseen maanhankintaoikeuteen kaikille ulkomaalaisille ja silloin niin kuin ed

herra puhemies

toinen tie näiden asioiden osalta nykyistä parempaan malliin saamiseksi olisi se että näitä raha arpajaisia monopolina tässä maassa järjestävät raha automaattiyhdistys ja veikkaus itse säätelisivät enemmän niin että eivät panisi niin paljon näitä houkuttimia aina lisää ja lisää

mutta poiketen edellisestä vaalikaudesta ministeri lindström on luvannut ja tänään viimeksi toimenpiteitä joilla työllisyyttä ja yritystoimintaa todellakin uudelleen rakennetaan tähän maahan

karhuvaara juuri totesi muistan kun käytiin keskustelua niin pelättiin että saksalaiset tulevat isolla rahalla ja ostavat meidän kauniit rantamme mutta näin ei ole käynyt ja olisi voinut olla että saisivat hiukan tullakin ostamaan

arvostan kolmikantaa mutta ei sinne pidä näitä asioita haudata kun vuosikymmen on annettu niitten olla

siellä kunnissa esimerkiksi tunnetaan ja tiedetään nämä koululaiskuljetukset erilaiset muut terveydenhuoltoon liittyvät ja muut kuljetustarpeet

odotetaan rauhassa ensi tiistaihin ja seuraavaan tiistaihin niin saamme näitä toimenpiteitä joilla luodaan uusia tuottavia työpaikkoja joiden kautta saamme vain tervettä talouden kasvua ei sillä että rahoja siirrellään ja velkaa otetaan hulvattomasti eikä tehdä mitään

eli tältä osin kyllä välikysymys on täysin aiheellinen

meillä ei ole riittäviä valvonnan resursseja

eilisessäkin puoluejohtajien vaalikeskustelussa omaishoitajien asema nousi esille ja tietysti vähän tuntui tai ei vallan vähän vaan hyvin kolkolta se pääministerin toteamus että lähimmäisenrakkaus on tärkeämpi vaikutin kuin se että omaishoitajien taloudellista asemaa helpotettaisiin

se on tullut selväksi

sivulla näkyy niitä on valtava määrä erilaisia ja ne ovat eri tavoin houkuttelevia

silloin voisi ajatella että esimerkiksi raha automaattiyhdistys ja miksei veikkaus myös ehkä totokin poistaisivat niitä tai harkitsisivat pitempään niitä ehtoja ja sääntöjä joiden mukaan näitä uusia otetaan houkuttimiksi

herra puhemies

nostan vielä esille henkilöstön aseman näissä linja autoyrityksissä kun tämä kilpailu markkinaehtoisuus menee tässä edelleen eteenpäin

kyllä täällä pitää olla myös sellaiset rangaistusseuraamukset että ne vaikuttavat ennalta ehkäisevästi

arvoisa puhemies

me olemme tästä siinä mielessä eri mieltä että vaikka korostamme lähimmäisenrakkautta niin emme katso että naapurien tai omaisten pitäisi hoitaa pysyvästi omaistaan sairasta vammaista omaistaan pelkän lähimmäisenrakkauden tuella

onneksi tässä on nyt pitkät siirtymäajat joita valiokunnan ja eduskunnan ei tule muuttaa vaan jotka mielestäni tulee hyväksyä tällaisina kuin hallitus esittää

perussuomalaiset ovat erittäin kriittisiä sille linjalle jolla nyt ollaan pakon sanelemana

ehkä nyt tällä hetkellä laman takia on hiljaisempaa ja kai jossain tapauksessa on käynyt niinpäin että he ovat myyneet niitä pois jos vaan ostajia löytyy mutta niitä nyt ei tällä hetkellä tietysti hirveän paljon löydy

nyt kuitenkin katsomme tämän tien tässä vaiheessa edustaja juhantalon puheenvuoron mukaisesti ja palaamme siihen asiaan myöhemmin

kyllä heille kuuluu myös omaishoidon tuki koska heidän työnsä on äärimmäisen arvokasta yhteiskunnalle

herra puhemies

totesin että tein oman toimenpidealoitteen tästä asiasta ja todellakin siinä esitin

sitten yksi tekijä joka tähän sisältyy suurena vaarana

suomen sisäinen tulonjako ei ole kyllä nyt kööpenhaminan asialistalla ja siinä mielessä ihmettelen vähän että sosialidemokraatit vetävät sitä näin voimakkaasti tähän yhteyteen

valtiovarainministeri katainen sanoi sitten taas tuossa eilisessä keskustelussa että ne ovat talkoot jotka ovat nyt tärkeät eli ne kokoomuksen toivotalkoot ja talkootyöllä hoidetaan vanhukset omaishoitajien toimesta

ulkoinen esitän että eueta alueen ulkopuolelta tulevien henkilöiden ja yhteisöjen maanhankinnalle suomesta säädettäisiin lupamenettely

kyllä nyt on niin käynyt että viime vuosina perheyritykset ovat myyneet erittäin vahvasti yrityksiään näille muutamalle suurelle

maailmanlaajuisesti tulonjakokysymys on tässä todella tärkeä eli miten maailman miljardit köyhät pärjäävät ja mitä heille voidaan taata tulevaisuuden näkökulmasta se on kööpenhaminan kokouksen ykkösasia

tämä lainsäädäntö tämä eurooppalainen hapatus joka tässä on pohjana johtaa suurella todennäköisyydellä siihen että meiltä keskisuuret linja autoyritykset häviävät pois kokonaan

sekin on äärimmäisen kylmä viesti niille tuhansille ja taas tuhansille omaishoitajille jotka tekevät arvokasta ja raskasta työtä lähimmäisensä hyväksi

meille jää niitä yhden yrittäjän yrityksiä yhden tai kahden auton yrityksiä joita keikkakuskit sitten ajelevat ja sillä vievät tilausajoja lähinnä

maistraatti on nykyisin maakuntatasoinen valtion viranomainen jota juristi johtaa ja siellä voitaisiin harkita tarkistaa jokaisen kaupan osalta erikseen se mihin tarkoitukseen maa hankitaan miten hankinnan rahoitus on järjestetty mahdolliset rahanpesu ja muut epäilyt selvittää etukäteen ja sitten myös ostajan erilaiset kytkennät joissa on ilmennyt aika paljon epäselvyyttä

tämä mikä tässä tiedonannossa ja pääministerin puheessa jäi mielestäni pahasti auki ja on vajavainen on tämä nielukysymys

yön aikana kun hermosto lihaksisto lepää on virkiä aamulla mutta jos yöt kukutahan ja otetahan maistiaasia niin se on turmioksi tälle maalle

niiden valta kasvaa ja palvelut eivät parane välttämättä vaan voivat heikentyä ja yhteiskunta maksaa laskun ja ihmiset kärsivät

sekä tässä tiedonannossa että pääministerin puheessa on hyvin epäselvä avoin kysymyksiä herättävä teksti nieluista

arvoisa puhemies

tähän suuntaan tätä ei saisi viedä mutta millä se estetään niin siinä nyt valiokunnan kannattaa olla erittäin tarkkana ja ministerikin voisi tätä vähän kommentoida